hallitus päätti hallitusohjelmaneuvotteluissa että kiinteistövero poistetaan verotulontasauksesta

se ei ole tämän kunta ja palvelurakenneuudistuksen ydin vaan ydin ovat palvelut niiden tuottaminen järjestäminen ja hinta

jos haluttaisiin toimia niin että kunnille annetaan avustusta selvityksen tekemiseen ja yhdistymiseen niin se voitaisiin tehdä ilman että kunnat pakotetaan tekemään kuntaliitosselvityksiä

olen sitä mieltä että tätä porkkanarahaa pitää olla myös puitelain päättymisen jälkeen

se on päänavaus sille että kuntalaisten tasavertaiset mahdollisuudet palveluihin eivät enää ole sillä tavalla saavutettavissa

ei tämä hallintorakenne tule hetkessä valmiiksi ja täytyy muistaa ettei se maailma tule valmiiksi koskaan eli joka tapauksessa sitä tarvitaan

tämä koko kataisen hallituksen kuntauudistusprojekti tarkoitti keskeiseltä osaltaan tietyllä lailla meidän kunnallishallinnon ytimen tuhoamista ja onneksi se meni kiville

ei ollut vähäisemmästä kysymys

arvoisa ministeri kysyn teiltä

kun sattuu olemaan semmoinen paikkakunta missä ei vesistöä ole niin ei ole kesämökkejäkään eikä ole voimalaitosta kun ei ole isoa jokea niin ei se ole sen paikkakunnan asukkaiden vika

oletteko samaa mieltä kuin edeltäjänne ministeri virkkunen joka täällä aluehallintouudistuksen selonteon yhteydessä kun kysyttiin tässä salissa taisin itse kysyä mitä mieltä olette minkälainen hallinto tässä mielessä suomessa tulisi olla vastasi että suomi on niin pieni maa että tarvitaan vain kaksi tasoa vahvat kunnat ja valtio ei tarvita maakunnallista tasoa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ensiksi ed

tiusaselle haluan todeta että eiväthän kuntaliitokset sinänsä ratkaise tilannetta eikä tämä kuntajakolaki pyri olemaankaan sellainen vaan tämän uudistuksen tavoitteena on tehdä kuntaliitokset joustaviksi ja tämä prosessi mahdollisimman toimivaksi silloin kun siihen tilanteeseen päädytään että tehdään kuntaliitos että se pystyttäisiin joustavasti tekemään

täytyy keskustella ja lähteä siitä että me katsomme oman kohteemme kuntoon ja siinä tapauksessa esimerkiksi eikä minulla ole mitään moittimista helsingin kaupungista on jonkun verran tekemistä tuottavuudessa ja hallinnon yksinkertaistamisessa

koska hallitus aikoo käynnistää valtionosuusjärjestelmän uudistamisen silloin pitäisi tarkastella kaikkia tekijöitä yhtä aikaa niin että järjestelmästä tulee kuntalaisten ja asukkaiden kannalta oikeudenmukainen

kuntalain uudistaminen on niin kuin valiokuntien mietintöjen alussa yleensä sanotaan tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen

se ei vastaa sitä ajatusta mikä meillä on perustuslaissa kirjattu meidän kunnallishallinnosta

se edesauttaa myös yhteistyötä muiden kanssa monella muullakin kaupungilla mikä helpottaa sitä kaupunkiseudun yhteistyötä

nyt on vain yksi huoli siitä että se on oikeassa maastossa eli nyt kuntakenttä kuntien tehtävät ovat melkoisessa myllerryksessä ja silloin on tarpeellista nähdä että tämä kuntalaki kuvaa ja vastaa sitä tarkoitusta mitä sen pitää olla

ja tässäkin näkyy selvä tarkoitus keskittämisessä

näin on asia

järvinen viittasi ja siinä ovat ratkaisevassa roolissa niiden alueiden kuntien tahto ja asianomaisen kunnan tahto

sekin on pakkoa kun taloudellisesti yritetään pakottaa

totesin ettei kannata säikähtää sitä jos tehdään yhteinen kunta vaan se tarkoittaa että rakennetaan silloin uudelta pohjalta ja se tarkoittaa muutoksia

sitten tämä yhteinen maaraja

kyllä tämä lakiehdotus lähtee siitä että se yhteinen maaraja olisi mutta että se ei sitten tule toiminnallisesti järkevän kokonaisuuden esteeksi ja siinä on tietty kynnys

kiitoksia puhemies

arvoisa puhemies

monilta osin tässä on paljon hyviä asioita mutta tämän valmistelusta otan esille yhden näkökulman ja se on tämä parlamentaarinen valmistelu

jos me rakennamme sen mielikuvan että tämä koko asetelma on vain pienten kuntien ongelma meiltä jäävät ne varsinaiset asiat hoitamatta

se näkyy myös siinä että sosiaali ja terveydenhuollon kustannuskehitys on ollut moneen moneen muuhun maakuntaan ja alueeseen verrattuna suotuisa

tässä oli seurantaryhmä

olisi ollut tarpeen että siinä olisi ollut ohjausryhmä

tähän reagoi sitten kokoomuksen edustaja orpo joka totesi että ei kokoomus tule käyttämään taloudellista pakkoa vaan kannustetaan liitoksiin

varsinkin kun ottaa huomioon kainuun väestörakenteen ja sairastuvuuden menokasvun taittuminen on ollut merkille pantavaa

no nyt on nähtävissä tilanne

arvoisa puhemies

niiden täytyy perustua strategiaan huolelliseen valmisteluun niin että siitä syntyy jotakin uutta eikä vain kylkeytymä

arvoisa puhemies

merkille pantavaa on myös se että käytännössä kainuussa eivät enää ole kunnat hakeneet harkinnanvaraista avustusta

tämä on osa suurempaa kokonaisuutta mitä tällä hallituskaudella koko kuntauudistuksessa on tehty

sitten vielä lopuksi tästä kun tämän tästä nousee esille tämä tietynlainen harmillinen ja turha vastakkainasettelu pääkaupunkiseutu ja muu suomi

siitä haluan todeta sen että suuri ongelma on ollut tämän pirstaleisuus ja se että tätä kokonaisuutta ei ole johdettu

tätä taustaa vasten on varsin erikoista jopa surullista kuunnella vasemmisto opposition muutamia puheenvuoroja

kaikki uudistus lähti liikkeelle siitä että tehdään uusi uljas kuntarakenne kuntarakennemuutoksesta tuli itsetarkoitus ja muut uudistukset pantiin palvelemaan kuntarakennemuutosta ja niin alkuvaiheessa myös sote

arvoisa puhemies

ja jonkunlaisen vastuun pitää olla sekä puheissa että teoissa ja toimintatavoissa parlamentarismissa

passilakiin ehdotetaan tehtäväksi ne muutokset joita sormenjälkien käyttöönotto passeissa edellyttää

ja sitten kun me katsomme yleensä hallinnonuudistuksen kustannuksia meillä on esimerkiksi kuntaliitoksiin osoitettu merkittävät porkkanarahat ja jo perustelluista onnistuneistakin kuntaliitoksista on todettava että alkuvaiheessa kustannukset ovat aivan selvästi nousseet

lisäksi ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia ulkomaalaislakia ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia ja löytötavaralakia

nyt on hyvin tärkeää kuitenkin että päästään eteenpäin ja katsomme yhdessä rakentavasti eteenpäin

siinä on aivan selvä yhteinen etu että on esimerkiksi teollisuus ja tuotantoelämä joka on siellä täällä maakunnissa ja jonka pääkonttori on helsingissä

koska perustavoitteista olemme niin selkeästi yksimielisiä niin kyllä myös itse toimintatavoistakin on löydettävissä yhteinen ymmärrys

tarkoituksena on säätää muun muassa passin teknisestä osasta sormenjälkien ottamisesta ja niiden lukemisesta sormenjälkien rekisteröinnistä sekä sormenjälkitietojen käyttämisestä luovuttamisesta ja suojaamisesta

molempia tarvitaan

ja tietyt asiat keskittyvät pääkaupunkiin se on luonnollinen asia mutta jos me asettelemme nämä vastakkain ja puhumme noin julkisuudessa nyt en kohdista tätä tässä salissa kehenkään että me elätämme teidät niin minusta se on vahingollista puhetta

se on näkyvissä nytkin monessa kuntaliitoksessa ja tämä ei suinkaan tarkoita sitä että olisin vähäisestikään vastaan kuntaliitoksia mutta näin se toimii

kainuun hallintokokeilusta on todettava että se on osoittautunut tehokkaaksi jopa ennakoitua paremmaksi

euroopan unionin neuvoston asetus jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekniikkaa koskevista vaatimuksista edellyttää että jäsenmaiden myöntämissä passeissa ja muissa matkustusasiakirjoissa on koneellisesti luettava tekninen osa siru johon haltijan biometrisen kasvokuvan lisäksi talletetaan biometrisinä tunnisteina haltijan kaksi sormenjälkeä

tässä otan esille muutaman kohdan

se on sillä tavalla että monessa suuressa teollisuusyrityksessä se tuotanto on jossain muualla ja pääkonttori täällä suuri osa verotuloista kohdistuu tänne ja sitä pitää katsoa miten tämä kokonaisuus yhtenäisesti hoidetaan

tämä kuntatalous on hyvin tärkeä tässä ja kuntatalousohjelma jolla pystytään sitten arvioimaan vähän pitkäjänteisemmin kunnissa mihin mennään

kyllä siellä voi siitä huolimatta tapahtua kuntaliitoksia

vuolijokihan liittyi kajaaniin enkä pidä sitä yhtään mahdottomana etteikö siellä joitakin kuntaliitoksia tapahtuisi

tämä on hyvä että meillä käydään keskustelua kunta ja palvelurakenteesta ja tavoitteena on että palvelut toimivat mahdollisimman hyvin

mutta sitten on tämä alijäämän kattamisvelvoite johon sinänsä on perusteet mutta jos ei siihen ole realismia niin se on aika erikoista

biometristen tunnisteiden tavoitteena on parantaa matkustusasiakirjojen turvallisuutta sekä luoda aiempaa luotettavampi yhteys matkustusasiakirjan ja sen haltijan välille

yksi väline on hallintorakenne mutta ei millään työmaalla koskaan työkalu ole pääasia ei kunta ja palvelurakenneuudistuksessa kahakka

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja palvelurakenneuudistuksessakaan vaan palvelut ja ihminen

se on välttämätön edellytys

hyvin ajankohtainen asia on se että nyt on hallitus nähnyt tarpeelliseksi poistattaa harkinnanvaraiset avustukset ettei edes yllättävissä tilanteissa pystytä hoitamaan ei ole välineitä hoitaa tasapainoon niiden kuntien tilanteita jotka olisivat hoidettavissa

ja jos se toimii tällaisena hallintoratkaisuna kuin se nyt toimii siihen sisältyy myös voimakas paikallisen vaikuttamisen elementti eli se demokratiaelementti jolla pystytään hoitamaan myöskin sitä paikallista kehittämistä

käsiteltävänä olevalla ehdotuksella toteutetaan eun passiuudistuksen toinen vaihe eli kahden sormenjäljen lisääminen biometrisinä tunnisteina passeihin

mielestäni tämä kainuun hallintokokeilu on osoittanut toimivuutensa

aika erikoinen ratkaisu ja vielä erikoinen ratkaisu se että koko pykälä poistettiin ettei siihen pystyttäisi edes rahaa lisäämään

biometriset sormenjälkitiedot talletetaan tavallisiin pas seihin diplomaatti ja virkapasseihin muukalaispasseihin ja pakolaisen matkustusasiakirjoihin

sitten tämä vakinaistaminen ja mahdollinen laajeneminen muualle

sitä minä olen miettinyt itsekseni että miksi se pitäisi kieltää sellaisilta alueilta missä kunnat yksimielisesti yhtäpitävällä päätöksellä haluaisivat näin tehdä ja toteaisivat että tällä tavalla pystymme parhaalla tavalla palvelut turvaamaan järjestämään ja tuottamaan ei niin että kukaan pakottaisi vaan jos tällainen muualla otettaisiin käyttöön ja tämä olisi vakinaistettu se olisi monen lukon takana koska pitäisi muodostaa yhdessä tämä alue ja jokaisessa kunnassa pitäisi olla yhtäpitävät päätökset ja vielä erikseen valtioneuvoston päätös

näitä tietoja ei sen sijaan talleteta väliaikaiseen passiin väliaikaiseen muukalaispassiin tai merimiespassiin koska näissä matkustusasiakirjoissa ei ole sirua

tässä hallituksen kuntalinjauksessa on mielestäni koko ajan ollut hyvin yksipuolinen käsitys siitä mikä on kunta

arvoisa puhemies

se on demokratian perusyksikkö

se ei ole vain palvelutehdas eikä hallinnon jatke

passin haltijalta passin sirua varten otettavat sormenjäljet talletetaan uudistuksessa passirekisteriin

kuntalainen ei ole objekti hallinnoinnin kohde vaan subjekti tekijä

jos järjestelmä on hyvä ja kunnat pystyvät toimimaan se on koko hyvinvointiyhteiskunnan kannalta merkittävä asia

mutta onko niin että se pitää kieltää

se on semmoinen mielenkiintoinen kysymys

kuntien keskeinen tehtävä on elinvoima ja silloin kunnan johtaminen on myös enemmän kuin hallinto organisaation johtamista

toivottavasti näkemys siitä mikä kunta todella on saa sille kuuluvan arvon eikä kuntaa nähdä pelkästään mekaanisena elimenä

valiokunta tähdentää että ehdotettu menettely edistää kansalaisten oikeusturvaa koska henkilön tunnistaminen voidaan tehdä luotettavasti ja nopeasti sekä passia haettaessa että muissa tunnistamistilanteissa

toisinaan on siteerattu sitä kuuluisaa palopäällikköä joka tuli palopaikalle ja huomasi että tulipalo oli tehokkaasti sammutettu niin hän sanoi että väärin sammutettu

on selvä yhteinen ymmärrys tilannekuvasta väestörakenteen muuttumisesta palvelutarpeen kasvusta työvoimapulasta rahojen ehtymisestä mutta se mistä on vallinnut erimielisyys ovat keinot ja menettelytavat

lausunnon mukaan tietojen käyttämiseen varsinaisen keräämis ja tallentamistarkoituksen ulkopuolelle jääviin tarkoituksiin on kuitenkin syytä suhtautua hyvin varauksellisesti

on syytä todeta tässä vaiheessa että hallitus valitessaan menettelytavan tehtyään hallitusohjelman myöskin murensi melkoisella tavalla luottamusta ja yhteistyötä

myöskin sen hallintokokeilun sisällä pystytään monia asioita kehittämään ja toivon että kainuussa ollaan innostuneita tästä kehittämisasiasta

näin suurta uudistusta ei hoideta sanelemalla ei ylhäältäpäin käskyttämällä vaan sitouttamalla ja luottamusta rakentamalla

sääntely ei valiokunnan mukaan saa johtaa siihen että muu kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen liittyvä toiminta muodostuu rekisterin pääasialliseksi tai edes merkittäväksi käyttötavaksi

kun maakunnassa on muutenkin lupaavia kehittämisnäkymiä niin tämä malli mahdollistaa myös niiden vahvistamisen

tältä osin valiokunta viittaa vielä tarkempiin perusteluihin